arvoisa puhemies

esitän että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa

viime päivinä olemme saaneet kuulla paitsi suomalaisten yhtiöiden veroparatiisiyhteyksistä myös kansalaisten osalta tästä menettelystä

monesti tätä toimintaa harjoitetaan tytäryhtiöiden eli holdingyhtiöiden kautta joilla ei ole juurikaan työntekijöitä tai varsinaista liiketoimintaa

on selvää että veroparatiisien vastainen taistelu ei ole helpoin mahdollinen tehtävä

yhtä selvää on että taistelu kannattaa ja siinä pärjätään jos poliittista tahtoa on

onko sitä vai eikö sitä ole

nyt kun koko maailma ja eurooppa on herännyt tähän epäkohtaan ja on momentum aika toimia niin kysyn teiltä pääministeri sipilä mitä aiotte tehdä veroparatiisien kitkemiseksi

arvoisa herra puhemies

uusi postidirektiivi on kirjoitettu lähinnä keski euroopan ja ylipäätänsä tiheään asuttujen alueiden olosuhteet huomioon ottaen

säännöksen tavoitteena on mahdollisimman pitkälti etukäteen ehkäistä ne tilanteet jotka voivat johtaa luottamuksen vaarantumiseen valtioneuvoston jäsenten toiminnan asianmukaisuutta kohtaan sekä siirtää painopistettä ministerin toiminnan jälkikäteisestä arvioinnista mahdollisia väärinkäytöksiä estäviin toimiin

nyt uhkana on että direktiivi johtaa postipalvelujen hintojen alueelliseen eriytymiseen niin että suurimpiin kaupunkeihin lähtevä posti on edullisempaa kuin muualle menevä posti

arvoisa herra puhemies

postimarkkinoiden vapauttamisen seurauksena esimerkiksi ruotsissa operaattorit ovat saaneet verraten vapaat kädet porrastaa hintoja myös alueellisesti ja tämä on johtanut hintojen karkaamiseen käsistä sellaisiksi ettei ihmisillä ole enää varaa lähettää paketteja tai tilata lehtiä

kannatan

käsittelyssä meillä on tänään hallituksen esitys tuomioistuinlaiksi

kysynkin ministeriltä

miten turvataan koko maan kattava kirjeiden jakelutoiminta kohtuullisella hinnalla ja laatutaso vapautetuilla markkinoilla

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tuomioistuinlaki joka koskee kaikkia tuomioistuimia ja se sisältää yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista

perustuslain sääntely vastaa pitkälti länsieurooppalaista yleistä linjaa eikä siihen kohdistu sellaisenaan varsinaista muutostarvetta etenkään jos sitä sovelletaan laajentavasti niin että ministerit ilmoittavat myös varallisuudessaan ja muissa sidonnaisuuksissaan ministeriaikana tapahtuvista muutoksista

lakiin sisällytetään myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen säännökset sekä valtion virkamieslain tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely

yleisesti ottaen sidonnaisuuksien ilmoitusjärjestelmä on tähän asti toiminut tavoitteittensa mukaisesti ja ilmoitukset ovat olleet ainakin valtaosin asianmukaisia

pidän myös tärkeänä sitä että koulutuksen suunnittelusta vastaisi riippumaton tuomarinkoulutuslautakunta ja koulutus on tärkeä asia myös tuomioistuimen piirissä

asia joka nyt esitetyissä sidonnaisuusilmoituksissa tulee esiin liittyy siihen että ministerien ilmoitukset ovat tarkkuudeltaan hyvin epäyhtenäisiä eikä niitä voida pitää yhteismitallisina

kannatan

näin on erityisesti pääministerin osalta jonka ilmoituksessa viitataan esimerkiksi kiinteistöomaisuuteen mainitsemalla ainoastaan esimerkkejä ja rahoitusomaisuuteen määrittelemällä se merkittäväksi ilman täsmällisempää suuruusluokkaa tai erittelyä

hallinnon keventäminen ja toiminnan tason nostaminen on sinänsä paikallaan ja kansalaisten oikeusturvan kohentaminen sekä oikeusjuttujen käsittelyaikojen lyhentäminen oikeusturvaa vaarantamatta ovat kannatettavia tavoitteita

pääministerin esikunnasta on jo kiirehditty ilmoittamaan ettei ilmoitusta täydennetä sillä se täyttää oikeuskanslerinviraston vaatimukset

olemassaolonsa aikana monet nyt lakkautettavaksi kaavaillut käräjäoikeudet ovat panostaneet vahvasti hyvien käytäntöjen löytämiseen ja henkilökunnan osaamiseen

olisiko tässä pääministeri sipilän syytä ottaa oppia edeltäjiltään ministeri kataiselta ja ministeri stubbilta joiden sidonnaisuusilmoitukset olivat yksilöidympiä

asiansa vireille saattaminen kaukaisessa toimipisteessä on usein niin vaikea pala että monelta oikeusturvan hakeminen ja saaminen jää vain haaveeksi

valtiosääntöoikeuden asiantuntijoista esimerkiksi hiden ja viljanen ovat kannanotoissaan pitäneet pääministerin varallisuusilmoitusta pääministerin asema huomioon ottaen tarkoitukseensa nähden liian yleispiirteisenä vaikkakaan sitä ei ehkä suoraan voida pitää perustuslain kannalta riittämättömänä

kannatan

tämä edellyttänee ainakin että valtioneuvoston piirissä ohjeistetaan tarkemmin ministereiden sidonnaisuusilmoitusten sisältöä niin että eduskunta saa kunkin ministerin osalta varallisuustiedot ja muut perustuslain edellyttämät tiedot mahdollisimman yksilöidysti

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tuomioistuinlaitoksen aseman yhteiskunnallisena palvelulaitoksena ja myöskin alueellisen ja tasapuolisen oikeusturvan jakajana olisi toivonut säilyvän

kuten olemme täällä kuulleet pohjoisessa olemme vähän niin kuin pussin perällä ja onnettomuuksien sattuessa kotimainen pelastushenkilöstö tulee monesti pitkien taipaleitten takaa ja rajan takana monesti ovatkin pelastushenkilöstö ja välineistö lähempänä ja on hyvä että tämä sopimus nyt edesauttaa myös tätä yhteistyötä jatkossa

korostan vielä että sidonnaisuusilmoituksissa on kyse nimenomaan ministerin toiminnan arvioinnin mahdollistamisesta eikä uteliaisuuden tyydyttämisestä

nyt kustannuksia sälytetään asiakkaiden maksettavaksi ja kynnys turvautua oikeuslaitoksen tarjoamaan oikeusturvaan entisestään nousee

esimerkiksi pääministerin valtiovarainministerin tai elinkeinoministerin toiminta voi vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi yritysten toiminnan kannattavuuteen jolloin on erityisen tärkeää varmistua siitä ettei jälkikäteen synny epäilyksiä päätöksenteon epäasianmukaisista vaikuttimista

meillä on ollut hyviä kansainvälisiä harjoituksia

saariselällä muun muassa oli lento onnettomuusharjoitus ja näitä täytyy edelleen jatkaa että on valmiuksia sitten oikean onnettomuuden sattuessa kohdata näitä tilanteita ja tätä viranomaisyhteistyötä on kaiken kaikkiaan tiivistettävä edelleen

lainkäyttö käräjäoikeuksissa perustuu suurelta osin asianosaisten henkilökohtaiseen läsnäoloon

oikeusturvan saatavuuden kannalta tuomioistuimen saavutettavuudella onkin siksi suuri merkitys

pelastushelikopteritoiminnan osalta hems hallinnointi oy omien saamieni tietojen mukaan pystyisi nyt kevään kuluessa ottamaan tämän toiminnan käsiinsä ja on hyvä että tässä ei ole ollut näitä katkoksia vaan lapin sairaanhoitopiiri on tehnyt yhteistyösopimuksen rajan kanssa joka hoitaa nyt väliaikana tämän toiminnan

onko hallitus säästöjä laskiessaan huomioinut ne ylimääräiset kulut ja sen ylimääräisen vaivan jotka kansalaisille koituvat oikeudenkäynteihin liittyvien matkojen pidentymisestä

esimerkiksi rovaniemen hallinto oikeuden lakkauttaminen ja yhdistäminen ouluun joka tehtiin ministeri henrikssonin aikana on jo osoittanut että säästöjä ei syntynyt ja käsittelyajat päinvastoin pitenivät

arvoisa herra puhemies

kannatan

suomen valtteina ovat vakaa poliittinen järjestelmä sekä avoin ja vähän korruptoitunut hallinto

toimiva demokratia ei kuitenkaan koskaan saavuta päätepistettään se on muotoaan muuttava prosessi joka kehittyy yhteiskunnan muutoksen mukana

arvoisa herra puhemies

kannatan

kun koulutustaso nousee sekä tiedonhaun ja hallinnan prosessit kehittyvät on selvää että demokratian toteutumiseksi tarvitaan yhä läpinäkyvämpiä ja syvemmälle meneviä toimintatapoja

arvoisa puhemies

vaalirahalakeja on uudistettu

näin ei tietenkään ole vaan korruption ehkäisemiseksi on tarpeen selventää esimerkiksi esteellisyyden käsitettä lainsäädännöllä

myös lahjojen ja muiden etujen vastaanottamista koskevia sääntöjä täsmennetään kansanedustajien sidonnaisuuksien ilmoittaminen tehdään pakolliseksi ja ilmoitusvelvollisuutta laajennetaan

kansanvalta kohtaa yhteiskunnassamme tänä päivänä muitakin haasteita

äänestysaktiivisuus on ollut laskussa jo vuosikymmeniä ja osallistuminen päätöksentekoon on eriarvoistunut

suhtaudun hyvin kriittisesti tähän ilo sopimuksen ratifioimiseen

meillä on eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä saamelaiskäräjälaki joka on saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton

meillä perusongelmana lienee ristiriita saamelaisten ja kantaväestön välillä

saamelaiskäräjillä on luonnollisesti pelko siitä että saamelaiseksi voisi tulla kantaväestön edustajia jolloin vesitettäisiin alkuperäiskansa kun taas osa niin sanotuista statuksettomista saamelaisista kokee vallitsevan tilanteen epäoikeudenmukaisena koska heitä ei hyväksytä tähän vaaliluetteloon ja saamelaisiksi

eri väestöryhmien väliset erot poliittiseen järjestelmään kiinnittymisessä ja poliittisessa osallistumisessa ovat viime vuosikymmeninä selvästi kasvaneet

molemmilla osapuolilla on kuitenkin enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin erottavia tekijöitä eikä nykyinen tilanne jossa eri osapuolten välille on synnytetty jakotilanne ole hyvä

selkeänä vaarana on että juuri ne keillä on eniten voitettavaa politiikkaan osallistumisella luottavat siihen kaikkein vähiten

vaikka kiinnostus perinteiseen vaikuttamiseen puoluepolitiikan kautta on vähentynyt ovat kansalaiset kiinnostuneita uudentyyppisistä vaikuttamisen kanavista

oikeastaan päätyisin tuohon samaan kysymykseen minkä edustaja lohi teki aikaisemmin tästä selityksestä jossa nytten blokataan ikään kuin ulos se mahdollisuus että tässä koskettaisiin näihin maihin ja vesiin

edustuksellisen demokratian rinnalla tarvitaan erilaisia uusia tapoja politiikan sisällön luomiseen ja yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen

arvoisa herra puhemies

kannan syvää huolta tästä rikkidirektiivin voimaantulosta

meillä perämerenkaarella on isoja yrityksiä on stora ensoa metsä botniaa outokumpua ja tämä on kyllä kohtalonkysymys näille yrityksille jos ei kompensaatiota löydy

saamelaiskäräjillä voi esimerkiksi tapahtua suuri muutos kokoonpanossa jolloin nämä vaateet on ikään kuin hiekkaan piirretty ja ne voivat nousta uudelleen esille

syrjäytymisriskissä olevien kuten vammaisten ja ikääntyneiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen edellyttää erityisiä toimenpiteitä

tässä tulee näihin pesureihin nytten rahaa se on hyvä asia mutta toivon kyllä mietittävän ihan vakavasti mikä olisi muu kädenojennus näille teollisuusyrityksille tässä asiassa

jo pienten lasten mielipiteet on otettava huomioon leikkipaikkoja tai päiväkoteja suunniteltaessa

se on tällä hetkellä ainoa kantatiellä oleva painorajoitusten alainen silta ja toivon kyllä että jos valtiontalou teen tulee välyksiä niin se olisi ensimmäisten rahoitettavien hankkeiden joukossa

myös nuorten mielenkiinto omaa elinpiiriä koskeviin asioihin lisääntyy kun tarjolla ei ole vain näennäisvaltaa vaan aito mahdollisuus esimerkiksi nuorisovaltuustojen kautta tehdä omaa elinpiiriä koskevia päätöksiä

uuden vanhuspalvelulain myötä vanhusneuvostot tulevat pakollisiksi jokaisessa kunnassa

tämä parantaa ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia ikääntyneitä koskevan päätöksenteon valmistelussa ja laadun arvioinnissa

demokratian vaaliminen ja kehittäminen edellyttää osaamista

suomi ei ole toistaiseksi laatinut kansallista toimintaoh jelmaa demokratia ja ihmisoikeuskasvatuksen edistämiseksi ykn suositusten mukaisesti

arvoisa herra puhemies

parasta demokratiaa vahvistavaa politiikkaa onkin se että me päättäjät huolehdimme tiedon lisäämisen ohella parhaalla mahdollisella tavalla työllisyydestä köyhyydestä ja syrjäytymisestä

puollan kyllä lautamiesten paikkaa myös tulevaisuudessa tässä järjestelmässä

näin varmistamme sen että jokaisella suomalaisella on tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin

heillä on paikallistuntemusta ja se ehkäisee sitä ettei käytetä mielivaltaa päätöksenteossa vaan tuomari käy perusteelliset keskustelut lautamiesten kanssa ennen kuin tämä tuomioistuimen ratkaisu syntyy

lautamiehillä on tehtävä myös tiedonvälittäjänä

mutta ylipäänsä tuomioiden hyväksyttävyys on kansalaisten silmissä korkeampi kun myös maallikkotuomareita osallistuu tähän toimintaan

tuleva oikeusturvaohjelma lähtee siitä että lautamiesten määrää edelleen tulevaisuudessa vähennettäisiin

omalla kohdallani tässä kyllä kulkee raja ja se on minusta halpa hinta siitä että kansalaiset uskovat tuomioistuinlaitoksen toimintaan

ilolla tervehdin tätä ministerin linjausta tästä lapista että sillä on omia erityispiirteitä ja sitä ei yhdistetä muihin vaan hyväksytään tämä korkea äänikynnys

arvoisa herra puhemies

lähtökohtana on varmasti tilanne jossa kaikki osapuolet joutuvat tehostamaan säästämään jopa supistamaan toimintojaan mutta kyllä minusta samalla tätä vankeinhoitoa ja rikosseuraamusalaa mietittäessä on pohdittava myös sitä voimmeko yhdistämällä ponnistuksemme saada aikaan enemmän vähemmällä

tämä vapautuminen on herkkä ja riskialtis vaihe ja tämä valvottu koevapaus suljetusta avoimeen siirryttäessä on minusta hyvä lisä vaiheittaisen vapauttamisen keinovalikoimassa joten kannatan lämpimästi tätä hallituksen esitystä

ei tässä varmasti kukaan ole väittänyt että pääministeri tai kukaan muukaan olisi toiminut moitittavasti

olisi tietenkin suotavaa käydä tätä avointa keskustelua tästä kysymyksestä koska on ennakkotapauksen luonnetta siihen suuntaan että aikaisemmat pääministerit ovat antaneet yksilöidympiä ilmoituksia kuin tässä tapauksessa

tämä on myös sikäli tärkeä kysymys että tämä ministerin toiminta tosiaan voi vaikuttaa moneen eri asiaan muun muassa yritysten kannattavuuteen tai moneen muuhun seikkaan ja tällöin on yhteiskunnan kannalta tärkeää että myös sidonnaisuudet ovat tässä suhteessa läpinäkyviä

arvoisa herra puhemies

onnistuneen liikennepolitiikan tulee sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä täyttää kestävän kehityksen reunaehdot

suomalaiset asuvat pääasiassa taajamissa kaupunkien väestötiheys on kuitenkin alhainen

suomen kaupungeissa asukasta kohden laskettu energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin eu maiden korkeimpia

ydinvoima jakaa vahvasti mielipiteitä

ympäristövaikutukset mietityttävät